niistä siinä suunnassa mistä tänne hyökättäisiin on myöskin tämä tämmöinen hana jonka voi sulkea niin että tämä rajoittaminen on tapahtunut jo ystävien taholta niin ettei tässä oikeastaan tarvitse itse paljon pohdiskella näitä asioita

ajattelin käyttää lyhyen puheenvuoron siitä mikä on kulttuurin merkitys tänä päivänä

yleiseurooppalainen malli on se että kiinteistöveron tuotto menee maakunnan hallinnon ylläpitämiseen elikkä tämä on aina tiedostettava

koko järjestelmään vaihtoehto

me tiedämme ihan täsmälleen millä tavalla tarjouspyynnöt pitää tehdä hankintalain mukaan

sitä ajoi silloinen valtiovarainministeri ja hän esitti että siirryttäisiin amerikkalaismalliseen vakuutusjärjestelmään siis niin kuin eräällä tavalla nämä asiat mistä nyt on puhuttu olisivat yksityisen vakuutusjärjestelmän piirissä

noinhan sitä voi ajatella ja voi ajatella silläkin tavalla että kun noin ajattelee niin siitä kun se yleistyy niin siitä seuraa että sitten näitä sairastavuustilastoja kaunistetaan ja ne ovat meidän yhteisessä piikissämme pääsääntöisesti jos ei tukeudu vain yksityiseen sairaanhoitoon

meidän ryhmämme joka on ollut niin sanotusti alusta saakka tällä kannalla on myöskin ymmärtänyt sen että kun sanoo a niin joutuu sanomaan myöskin b

sitä varten jotta se tuottaja voisi tehdä tarjouksen mahdollisimman kevyesti hän sertifioi tuotantonsa tavaramerkillä joka tarkoittaa sitä että hänen tuotannossaan on jotakin erityistä esimerkiksi tuoreus toimitettuna lähimarkkinoille esimerkiksi jopa pakkauskoot ja pakkausmateriaalit riittävät osoittamaan erityisyyden johonka suuret ketjut eivät pysty vastaamaan ollenkaan

erityinen syy tähän aihevalintaan oli se että luin the new york times lehdykäisestä se on aika paksu muuten katsauksen jonka oli tehnyt talousnobelisti paul krugman

tämähän on aika kiusallinen tilanne

hän perusteli sitä oikein hyvin erittäin taitavasti täytyy sanoa ja jopa sillä tavalla että kun hän kuului erääseen seurapiiriin johonka minäkin kuuluin silloin niin sitten vielä yksityiselämässä käytiin näitä syvällisiä keskusteluja hänen kanssaan läpi mitä se sitten merkitsisi

silloin oli kysymys siitä että erikoisesti näitä tulijoita oli turkista ja heidän kokonaismääränsäkin jos muistan oikein oli jo pari kolme miljoonaa saksalaisen yhteiskunnan osana

siinä sanotaan selvästi että näillä ely keskuksilla on oikeus mennä sanomaan että myö otetaan nyt kansakunnan ja puolustusvoimien käyttöön tätä energiaa joka jo kartoitus joka on joka tuli tässä kuvatuksi

hänhän on se henkilö joka sanelee nykyisin yhdysvalloissa mikä on oikein ja kohtuullista ja mikä on vähemmän hyvää

minä olen sitä mieltä että juuri tässä nuorison nuorimpien ikäluokkien tupakoinnin rajoittamisessa täytyy edetä

he olivat tuoneet oman kulttuurinsa oli omat kaupat oli kaikki omaa ja ne jotka maahan tulivat kotiutuivat muitten turkkilaisten joukkoon

ja näissä hänen kaikissa kannanotoissaan paitsi että ne ovat tieteelliseltä vaikuttavia ja ilmiselvästi vielä tieteellisiä sisällöltään on hyvin rakentavahenkinen kritiikki aina ominaisuutena

on aika järkyttävää katsoa mitenkä pikkuiset neitokaiset ovat rööki poskessa tuossa kampin aukiolla jatkuvasti kun tätä työmatkaa kulkee edestakaisin

tällä on joku merkitys

sillä on se merkitys että siihen ei sitten kuitenkaan siirrytty vaan luotiin sellainen järjestelmä pikkuhiljaa joka meillä konsensusjärjestelyllä on nyt

ei niillä ole järjestelmää jolla ne pystyisivät ne tuoreustakuut antamaan ja pakkauskoot ja muodot sillä tavalla että ne olisivat tämmöisen tavaramerkin mukaisessa tilassa

elikkä toisin sanoen mitä täällä superenerginen ministeri pekkarinen on meille opettanut jo muutaman vuoden ajan se on jäänyt täällä kokonaan kertomatta

arvoisa puhemies

mutta he eivät siis nyt liittokansleri merkelin mukaan kotoutuneet saksalaiseen yhteiskuntaan siihen moniarvoiseen yhteiskuntaan joka se joka tapauksessa on

minä koen tämän nimenomaan konsensusjärjestelynä jossa on tehty eri yhteiskuntatahojen kesken keskinäinen konsensus että nyt hommat ovat tällä mallilla

yksi hänen kannanottonsa koski juuri sitä aihetta jota me nyt tällä hetkellä täällä eduskunnan isossa salissa käsittelemme elikkä kuinka ja kuinka paljon syntyy todellista kulttuuripääomaa ja mikä on aineellisen ja kulttuuripääoman suhde

jos ymmärsin oikein hän korosti sitä että nyt ollaan ottamassa selvä kannanotto sen puolesta että tekijänoikeudet ja kuluttajanoikeudet ovat täsmälleen samalla viivalla

jos jotakin on saatu aikaiseksi niin sitten pitäisi tuollaisista perusteista lähteä sitä tukemaan

ne olivat siellä useampaan otteeseen esillä ja siellä vielä todettiin että nyt kaikki se vahingonkorvauslainsäädäntöpuoli mikä on ollut vireillä pitää saada ensi tilassa valmiiksi

ja samassa meidän tulee palauttaa maailmanhistoria mieleen ensimmäisestä maailmansodasta tähän aikaan saakka

ja kun vielä siihen liitetään logistiikkajärjestelmä ja tarjouspyynnöt on oikealla tavalla tehty niin silloin tämä on hermeettisesti suljettu

huh

mitä on tapahtunut tämän syksyn aikana parin kuukauden aikana

minusta tekijänoikeudet menevät kaiken yli

erikoisesti kiinnitettiin huomiota siihen että nämä rankkasateitten aiheuttamat hulevesiongelmat jnp

erikoisen ratkaisevaa on se millä tavalla ne nuoret ihmiset jotka ovat ulkomaalaistaustaisia ryhtyvät pärjäämään tässä suomalaisessa yhteiskunnassa

minä en ymmärrä tätä nykyistä hakkerikulttuuria ollenkaan jonka eräs ilmentymä tämäkin mielipide on jonka sain äsken kuulla

on saatava myöskin kuntoon nyt

voisin kuvitella saamani informaation perusteella että kun seuraavia hallitusneuvotteluja vajaan vuoden kuluttua käydään silloin on jo sellainen pohja käytettävissä että porilaistenkin tulevaisuuden murheet on otettu huomioon

kun meillä omalla nuorisollamme tällä hetkellä esimerkiksi oululaisessa yhdyskunnassa on se ongelma että jos he eivät kiinnity yhteiskunnan normaaliin työn ja elämän päivärytmiikkaan ja sellaiseen heti peruskouluvaiheen päätettyään he syrjäytyvät

se kaikesta ähräämisestä ja duunaamisesta ja tuunaamisesta huolimatta oli laskenut siis se aineellinen puoli

mutta kun on keskustelua kuullut on tullut mieleen eräänlainen käyttäytymismahdollisuus tässä asiassa

lisäksi mikä koskee tätä tulvadirektiiviä niin juuri nämä puolan tulvat ja tsekin valtion tulvat ovat olleet aiheuttamassa sen että tämä direktiivi ylipäätään säädettiin

lakialoite kun tulee valiokuntaan niin siitä pyydettäisiin asianomainen lausunto ministeriöstä ja sen jälkeen tehdään mietintö jossa ehdotetaan lakialoite hylättäväksi mutta ponnella pannaan tutkittavaksi tämä asia

kun kuitenkin kaikitenkin oli jotakin saatu hyvin paljon aikaiseksi se kaikki oli aineettomalla kulttuurin saralla

kiitos ministeri pekkarisen ja valtion keräämien verorahojen käytön meillä on kehitetty metsäteollisuusyhtiöitten toimesta tähän fischertropsch tekniikkaan perustuvat niin sanotun toisen sukupolven voisiko sanoa metsädieseltuotannot

näin minä sen tulkitsin

on tämä sen verran monimutkainen juttu että sillä tavalla se joka tapauksessa kun tämä on akuutti asia yhteiskunnassa tällä hetkellä tulisi kuitenkin perusteellisesti

elikkä siis toisin sanoen se vaatimustaso jonka eteen joudumme on erittäin kovan luokan vaatimustaso

tässä katsannossa täytyy myöskin miettiä resursseja ja minusta on erinomaisen hyvä että myöskin moni hallituspuolueen kansanedustaja on kiinnittänyt tähän resurssiasiaan huomiota

päättynyt kumiseos toimitusvox tai asioilla ja valtiovarainvalion

niin sehän syö potti on pienentynyt aivan radikaalisti koko maailman laajuisesti

anteeks nousun eli terveysvaliokunta sopi

siis toisin sanoen meillä pystytään tekemään metsäenergiasta nestemäistä polttoainetta ja tämähän tietysti muuttaa tämän asian aivan perustavaa laatua olevasti toisella tavalla

tämä hallituksen esitys on sinänsä oukkidoukki mutta ehdottomasti resursoinnista pitää pitää huoli

lähetekeskusteluun restel selvitetyksi

hautalan olisi pitänyt valiokunnan puheenjohtajana minusta tehdä

ja suomalainen yhteiskunta nykyisen kulttuuriministerin johdolla tämän kohta päättyvän nelivuotiskauden aikana on pystynyt puhumaan meille tämän päivän niinkun esi isä ari merelliseltä aineelliselta puolelta aineettoman kulttuurin menestymisen edellytykset ja pohjat ja arvoisa puhemies se on saavutus

minä nimittäin olisin odottanut että valiokunnan puheenjohtaja olisi meille valottanut juuri niitä näkökohtia jotka liittyvät tähän niin sanottuun moderniin tutkimukseen elikkä millä tavalla nämä asiat olivat esillä millä tavalla tämä rajanveto tehtiin joka tässä mietinnössä ja nyt näissä pykälämuotoiluissa on sillä nämä kantasolu ja muut asiat tulevat nyt yhä enemmän esille ja niissä täytyy pystyä perustelemaan rationaalisesti sitä miksi tämä on sallittua ja tuo on rangaistavaa

tässä katsannossa arvoisa puhemies ehkä on erittäin suureen tyytyväisyyteen aihetta että suomalainen yhteiskunta on se että sillä se ei tuota siinä tilassa yhteiskuntana kiitos hyvien hallitusten ja kiitos sen että emme ole velkaantuneet että meillä on sellainen tukijärjestelmä jossa me voimme valtion kautta balansoida tilanteet niin että meille ei tule suurempaa hätää ainakaan näillä näkymin

mikä on sitten se vihoviimeinen näkökohta

kun ottaa huomioon suomalaisen yhteiskunnan asenneilmaston erittäin nopean muuttumisen vähän toiseen suuntaan kuin ehkä olisi toivottu sitä suurempi on onnistumisen pakko

kun oli apartheidpolitiikka etelä afrikan tasavallassa niin silloin he siellä matkivat natsi saksan toimenpiteitä näissä asioissa

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri esittelypuheenvuorossaan totesi että vihdoinkin

arvoisa ministeri olen aivan samaa mieltä

en kuitenkaan siis kannata sitä että tämä perustuslakivaliokuntaan nyt lähetettäisiin

nyt tähän vaan liittyy semmoinen pikantti yksityiskohta että ensiksi kuntaliitto asettui niin vastahankaan kuin olla voi ja nyt ainakin tuolta meidän perältä oulun vaalipiirin alueelta kuuluu kuntapäättäjien kohdalta tosin he vaihtuvat kyllä tuossa vuodenvaihteessa mutta tuota toi mutta kun mutkassa mutta ehkä joku osa ainakin niin kuin vedottaisiin siihen että nyt meidän täytyy estää tämän määrärahan käyttö tavalla tai toisella

ja kun täällä on mainittu muun muassa yleisradio niin se on oikein hyvä instituutio siis eduskunnan ikioma radio ja se kertoo siitä että missä mennään

mutta totean sen vielä kuitenkin että mielestäni tätä turvakieltohakija kokonaisuutta olisi voinut tässä yhteydessä seikkaperäisemmin käsitellä koska siitä ajasta jolloinka oikeusasiamies on ottanut tähän asiaan kantaa tämä suomalainen yhteiskunta on valitettavasti huonompaan suuntaan muuttunut erittäin paljon

toisaalta poliisiammattikorkeakoulun tuoreen selvityksen mukaan taloudellinen taantuma merkitsee siirtymistä harmaan talouden ja talousrikollisuuden piiriin ja toisaalta kun se taloudellinen toimeliaisuus on hiljentynyt niin huippujuristeja on lähes työttöminä kun heitä ei tarvita

siis toisin sanoen minun mielestäni tämmöisen valmiuslainsäädännön pitäisi ottaa tietysti ne kehitystrendit huomioon mitkä ovat olleet itse tuotannollisessa toiminnassa jotka antavat uuden kotimaisen mahdollisuuden

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun yleisradio kamppailee talouslukujensa kanssa leikkaa kuristaa tekee kaikkia maailman temppuja niin sen operatiivinen uusi johto on tehnyt ratkaisun että tämä draama ja kamu aine tuottaa aineita

otan yhden konkreettisen esimerkin hyvä että ministeri wallin kiinnitti sinnepäin huomiota kysymys on tästä samapalkkatyöryhmästä

nyt minä en ymmärrä ed

edustajat urpilainen ja gustafsson ovat ehdottaneet hallitukselle että hallitus vetäisi tämän mietinnön pohjana olevan hallituksen esityksen takaisin

miksi yksikään ryhmä ei vaadi elinkeinoelämän keskusliitolta jolla on työmarkkina asioita hoitamassa naispuolinen kansalainen todellisia konkreettisia näyttöjä aikaansaannoksista

sitten vielä jos ajatellaan mistä sitten tämmöisessä piiritystilanteessa on ensimmäisenä pula niin se on valkuaisesta

arvoisa ministeri voisiko nyt tehdä temput ja rekrytoida tilapäisesti näitä kirjanpitokikkailun ja verosuunnittelun superasiantuntijoita oikeisiin hommiin talousrikostorjuntaan

te ilmoititte että te ensin kannatitte tätä pinta alapohjaista verotusta sitten siirryttiin nykyiseen järjestelmään ja te kaduitte sitä ja samalla te esitätte samaan hengenvetoon että se metsäverotus tällaisena järjestelmänä poistetaan

ja se syy on se että ensinnäkin jos tästä prosessista jotakin vahinkoa on se vahinko on tapahtunut nyt jo pääosin

ei ole mitään huomauttamista edustaja kantola iskisi

se on kallista kun mikäkin ja nyt me tiedämme sen että soijaa ei varmaan tähän saarivaltioon tuoda mistään

muu aineeton kulttuuripuoli keskitetään oman väen tuotannoksi jolloinka indie tuotanto jää vähemmälle rahoitukselle ja huomiolle ja sillä on mitä suurin kansallinen merkitys juuri tässä tilanteessa

niin että se siitä

keskustelu on nyt

toisekseen nyt on fiilattu ja fiilattu ja fiilattu sellainen lain teksti jonka nykyinen muoto on täsmälleen sellainen että yksimielisesti perustuslakivaliokunta myös voi sen siunata

lähetin keskustelua varten esitellään ed

silloin tietysti katseet kääntyvät opetus ja kulttuuriministeriön suuntaan että millä tavalla asiat saattaisivat olla sieltä puolelta katsottuna ja millä tavalla vaalittavissa tämä puoli koska meillä on erinomaisen hyvä pohja tällä hetkellä ja erittäin paljon todellisia kulttuurin taitajia osaajia jotka tahtovat jäädä vajaaresursoiduiksi ja sillä tavalla se on kansallinen menetys suorastaan

nyt tämä pitää saada yleisen arvioinnin kohteeksi yhteiskunnan vaste jossa jokaisen pitää panna tietoturvansa kuntoon

siinä olennainen tuotefraktio on nimenomaan valkuainen mutta siinä saadaan se polttoaine samalla

tämähän on mitä suurimmassa määrin periaatteellinen asia

herra puhemies

maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalla oikein käynnistettiin tämmöinen siivoustalkoo operaatio näiden eu byrokratioiden vähentämiseksi johtaja kai suomelan johdolla

kysymys on myöskin siitä kun tätä muutosta ehdotetaan perustuslakiin onko muutos taustassa niin merkittävä että se on perustuslaissakin näin sanottava

minä olen nyt ymmärtänyt tämän uuden käytännön ensinnäkin sillä tavalla että niin sanotut tärkeät hallituksen esitykset jaetaan pöydälle tuohon edustajien eteen siellä on muun muassa yli tuhatsivuinen teos jnp

muutama kommentti näiden ed

se tuottikin jonkin verran tuloksia joihin kattaisi tarkastusvaliokunnassakin perehtyä niihin mekanismeihin

tässä mietinnössä edellisestä poiketen kerrotaan aivan selvästi että finnveran rahoituskysyntä on kasvanut jnp

tästä ed

minun henkilökohtainen kantani on se että muutos on niin merkittävä se siis ympäristön muutos on niin merkittävä että tämän laatuinen ratkaisu pitäisi tehdä

mutta kyllä nämä ovat hankalia koska tässä on myös eu tarkastusjärjestelmä toisella puolella ja sille me emme voi yhtään mitään

ei siis tätä kirjoitusta ja kiviranta jo totesi tämän historiapuolen että tämä on ihan hauskaa että ensiksi poistaa ja sitten palauttaa

ja sitten vähäpätöisemmät ovat tuolla peräkonttorissa josta sellaiset fanaatikot kuin juuri puhuva jos haluavat tutustua myöskin niihin käyvät ne noutamassa

elikkä asiaa kuvataan juuri niin kuin toivoin että olisi edellistäkin asiaa kuvattu sitä tilannetta mihin nämä projisoidaan

se on paljon parempi että nämä asiat ovat vähän sen laajemman kaavan mukaan kuin sen suppeamman kaavan mukaan koska sillä on vaikutuksena se että tämmöinen kansalaisten käsitys laillisesta yhteiskunnasta suhmuroimattomasta yhteiskunnasta vahvistuu

sillä tavalla on saavutettu bernsteinilainen ilmiö elikkä jatkuva liiketila joka on politiikan polttoainetta ja eipä siinä mitään

minä olen nyt hallinnon tämän eduskunnan ikioman hallinnon kanssa eri mieltä merkittävyyksistä ja myöskin olen hallituksen kanssa vaikka olenkin hallituksen uskollinen soturi eri mieltä siitä millä tavalla asioita esitellään merkittävyyksien osalta

hyvin ristiriitaisin fiilingein kuuntelen aina näitä ulkomaalaislain taustoihin liittyviä keskusteluja

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja käsitteli jo varsin perusteellisesti sitä minkälaisella aikataululla näitä hallituksen toimenpidekertomuksia tälläkin kertaa käsitellään

ensimmäisen käsittelyn yhteydessä käytin tämän puheenvuoron ja kuvaavaa tälle asialle on se että kun ministeriö esitteli tämän hallituksen esityksen valiokunnalle niin esittelijä ensimmäisenä totesi että hän selvyyden vuoksi ilmoittaa että vuotoksen allasta ei nyt rakenneta tällä direktiivillä

vielä toistan sen että tässä ihan parin viime vuoden aikana on kaksi selvää tapausta kotirauhaan liittyen tullut esille jotka harvinaisen selvästi osoittavat kuinka tämä lainsäädäntö on tarpeen

selvittää tutkia pohtia arvioida katsella vilkuilla edistää tietenkin ja vaatia ja olla kateellinen ja haluta kaikki itse